päivä todetaan että syntyy kattava myös hallituksen intressit täyttävä työmarkkinaratkaisu niin siinä yhteydessä hallitus on valmis omalta osaltaan perumaan nämä säästöt

sitten edustaja rauhala pohti tätä vaikeimmin työllistettävien isoa joukkoa ja sitä onko mietitty ikään kuin lex taipale kakkosta

mutta tämä arviointi tapahtuu vasta tilanteessa jolloin arvioidaan syntyykö tämä ratkaisu

jo nyt näiden uusien palvelukeskusten tehtäväksi tulee auttaa ihmisiä jotka ovat tosi pitkään työttöminä ja joiden kohdalla näyttää siltä että se eläkevaihtoehto on ainoa toimenpide sen eläkehakemuksen tekemisessä

mutta olen käynnistänyt myös selvityksen ja sitä tehdään kelan meidän ja stmn kesken siitä kuinka paljon on todellisuudessa semmoisia ihmisiä jotka ovat olleet monta vuotta työttömänä ja jotka tosiasiallisesti eivät tule koskaan selviytymään työmarkkinoille

keitä he ovat kuinka paljon heitä on meillä on tämmöinen kartoitustyö menossa jonka nyt vuodenvaihteeseen mennessä pitäisi valmistua ja sitten voitaisiin katsoa mitä tälle joukolle tehdään ovatko he vähän väärässä putkessa ja pitäisikö löytää joku muu inhimillinen tapa heidän elämänsä rakentamiseksi

edustaja kauma kysyi tästä akavan ajattelutavasta koskien pitkäaikaistyöttömyyttä voisiko määräaikaisten työsuhteiden osalta niitä määräaikaisen työsuhteen perusteita höllentää tai niistä tinkiä jos palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen pitkäaikaistyöttömiä

ministeriryhmä on jo istunut tämän asian päällä mutta sitä ennen tehdään jo toimenpiteitä erityisesti rakennusalaa hotelli ja ravintola alaa koskien

olen nyt pyytänyt näistä kokemuksista vähän selvityksiä että mitä ne tulokset olivat ja katsotaan sen pohjalta miten tähän itse asiaan pitäisi sitten käytännössä suhtautua

ne liittyvät tähän veronumeron saamiseen siihen tunnistinkorttiin josta käy ilmi selvitetään se että verottaja tietää onko verovelvoitteita hoidettu vai ei

jos ne ovat hyvää tarkoittavia ja pitkäaikaistyöttömyyden katkaisemisen keinoja edesauttavia niitä ei ole haluttu ensimmäisellä kierroksella tyrmäillä mutta ei tämä pulmaton ratkaisu ole

on rakennusalaa koskien tilaajavastuulain uudistaminen jossa on monta asiaa jotka mahdollistaisivat sen että tilaajavastuulaki tukee tämän harmaan talouden kitkemistä tällä rakennusalalla ja hotelli ja ravintola alalla

sitten ojala niemelä puhui tämän pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeilun merkityksestä

näiden lisäksi on eräitä muitakin toimia nyt pantu vireille niin että kyllä meillä tapahtuu minusta aika paljon tässä asiassa tulevaisuutta ajatellen

totta kai heidän asemastaan meidän pitää pitää huolta

yritin vain sanoa sitä että työlainsäädäntöön ehkä ei ole järkevää tuoda semmoista kolmatta yrittäjän ja palkansaajan väliin jotain omaa kategoriaa vaan jotenkin tulkita sitten näitä kahta joko yrittäjyyttä tai työsuhteisuutta sillä tavalla että ihmiset mahtuvat näihin jompaankumpaan kategoriaan

kansanedustaja väätäisen puheenvuoroon liittyen haluaisin vain muutaman sanan sanoa

sitten sanssi kortin merkityksestä ja tavallaan siitä että se on hallinnollisesti vähän raskas malli

täällä on monia muitakin tähän liittyviä kysymyksiä

sitten edustaja tiainen pohti tämän pitkäaikaistyöttömyyden palkkatuki ja muun viidakon tämmöisten niin kuin vaikeasti selvitettävien asioiden merkitystä

palkkatuenhan me käännämme nyt niin että se on henkilökohtainen tuki joka menee työpaikkaan niin että voit viedä sen palkkatuen mukanasi

se ehkä vähän vähentää sitä yrityksen kuormaa ja byrokratiaa mutta jos tässä on ongelmia niitä täytyy katsoa että sitä voidaan jouheasti käyttää

mutta pulma myös tässä palkkatuessa ei ole pelkästään sen vaikeudessa jota nyt yritetään yksinkertaistaa vaan yksinkertaisesti siinä että vaikka me annamme palkkatukea eivät yritykset palkkaa senkään jälkeen sillä tuella

se tietysti edellyttää erittäin voimakasta taloudellista kasvua se edellyttää sitä että kun nämä meidän keskeiset viennin kivijalat nyt ovat murroksessa keskeinen vienti saadaan vetämään ja sitä kautta syntyy meidän talouteemme kasvua ja työllisyyttä

siellä on yksi sellainen ryhmä josta on paljon puhuttu tämmöiset pikavippikierteessä olevat nuoret jotka eivät pääse sieltä montusta ylös ja joiden ei kannata ottaa mitään vastaan kun ikään kuin kaikki menee

niin että aina se palkkatukikaan ei laukaise sitä mahdollisuutta työllistää tämäkin on hyvä tässä pitää niin kuin käytännössä mielessä

se edellyttää monia toimia myös tässä yhteiskunnan harjoittamassa koulutus ja työvoimapolitiikassa ja työllistävissä toimissa luoda edellytyksiä työllistämiselle ja panostaa siihen itse

edustaja eloranta puhui tärkeästä asiasta tästä kasvavasta pätkätyöntekijöiden joukosta liittyen itsensä työllistäjiin yksinyrittäjiin ja freelance työntekijöihin

minusta voisi pk yritysten kannalta miettiä sitä että sama nuori voisi olla useamman yrityksen kanssa yhtä aikaa oppisopimussuhteessa ettei tule yhdelle pk yritykselle liian suurta kuormaa että voisi yrittää jakaa tällä tavalla ja kehittää tätä oppisopimuskoulutusta tähän suuntaan

minun vastaukseni on se että ainakin tämän nuorten yhteiskuntatakuun osana olisi ajatus että oppisopimuskoulutus on yksi instrumentti siinä takuumallissa jota me haluamme viedä eteenpäin

tässähän me olemme nyt yrittäneet tehdä monia asioita ja selvittää kansainvälisestikin miten näitä eläke ja sosiaaliturvajärjestelmiä on rakennettu ja ratkaisematta se tietysti on mutta tärkeää on että näilläkin ihmisillä on joku eläke ja sosiaaliturvajärjestelmä tulevaisuudessa

edustaja kalli puhui myös niin kuin moni muukin työehtojen valvonnasta ja siitä miten rakennusalalla suomalaisetkin varsinkin nyt uudellamaalla pääsisivät töihin

minä toivon että meillä olisi yhteistä tahtoa tulevina vuosina löytää tähän toimivia ratkaisuja

me tulemme ilman muuta tässä työn tarjonnassa ja työpaikkojen tarjonnassa korostamaan sitä että tällä alalla on täällä töitä ja suomalaisten pitäisi niihin myöskin tarttua

sen ideastahan täällä on paljon puhuttu

mutta toisaalta me tarvitsemme sitä että lähetettyjen työntekijöiden työehtoja valvotaan

onneksi siinä on tulossa myöskin direktiiviä täydentävä direktiivi joka velvoittaa lähtömaissa antamaan vähän enempi selkoa siitä millä ehdoilla he tänne tulevat ja tilaajayritykset joutuvat täällä myös valvomaan että veroja ja palkka asioita hoidetaan asiallisella tavalla

nyt meidän tarkoituksemme on että me ensin katsoisimme sen ihmisen elämäntilanteen ja mitä ovat ne toimenpiteet joihin pitää ryhtyä ja sitten vasta tehdään ne työllistämissuunnitelmat

sosiaalihuoltolaki on erittäin tärkeä myöskin tämä nuorisotakuuta täydentävä

sen jälkeen katsotaan tarvitseeko hän sosiaalipalveluja kuntouttavaa palvelua vai työpolitiikan palveluja ja sen takia se kartoitusvaihe tulee olemaan tässä aika merkittävä heidänkin kohdallaan

arvoisa puhemies

sitten varmaan on niin että meillä on hyviä ja meillä on vähän sairaalloisempia työyhteisöjä riippuen siitä miten johdetaan mikä henki siellä on miten paljon panostetaan ihmisten osaamiseen ja työtehtävien nykyaikaistamiseen

tällä yritetään myöskin pitkäaikaistyöttömyyteen tarttua

jotain meidän pitäisi saada aikaan että tämä valuma työkyvyttömyyseläkkeelle ei olisi näin suuri koska se on tärkein keino myös sitä keskimääräistä eläkeikää suomessa nostaa että saadaan tähän joku tolkku

te saatte pysyvämmän palkkatuen jos tällaisen yhteiskunnallisen teon haluatte tehdä

nämä ovat eräitä toimenpiteitä ja niitä on hyvä myös edustajan seurata koska hallituksella on vankka tahto näitä viedä eteenpäin ja varmaan on meille yhteinen asia että ennen kaikkea nuorten ihmisten syrjäytyminen estetään ja työelämään kiinni pääseminen varmistetaan tässä yhteiskunnassa

tässä on suuria eroja

se on niin kun iso tarina tässä meidän työurien pidentämisen tarpeen asiassa johon kannattaa kiinnittää huomiota

me tarvitsemme poliittisten päättäjien hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen yhteistä pitkää linjaa ja näkemystä miten suomi tästä selviää

rauman seutu todennäköisesti tulee hakemaan äkillisen rakennemuutoksen alueeksi ja jos näin hakee niin se täyttää kyllä niin kuin vapaavuori jo eilen sanoi kaikki nämä kriteerit ja se avaa sitten monenlaisia investointi ja työllistymismahdollisuuksia sinne

käytettäköön siitä sitten mitä nimeä hyvänsä mutta se merkitsee minun ajattelussani muun muassa sitä että sen ohella että tehdään poliittisesti fiksuja ratkaisuja työmarkkinoilla syntyisi kattavia maltillisia työllisyyttä tukevia pidempikestoisia työmarkkinaratkaisuja myös näiden ratkaisujen jälkeen joita tällä hallituskaudella on tehty kaksi kaksi erittäin merkittävää työmarkkinaratkaisua jotka ovat tukeneet kasvua työllisyyttä ja kilpailukykyä

edustaja feldt ranta puhui tästä ratkaisun yhteiskunnallisesta merkityksestä

minä kyllä uskon että tällä tehdyllä ratkaisulla joka luo ennustettavuutta tukee kasvua antaa vakautta ja näköaloja myös yrityksille sillä on työllistävää vaikutusta

sitten kysymykseen siitä miten meidän hankintalainsäädäntöä tulisi kehittää jotta kolmannen sektorin toimijat pärjäävät tässä kilpailussa tulevaisuudessa

tosiasia on se että se kansainvälinen ja muu rahoituspohja on vielä sen verran auki että ei pysty yhteiskunta ottamaan kantaa siihen mikä mahdollisesti meidän osuus voisi olla

arvoisa puhemies

tämä vaatii kyllä aika paljon siellä paikallisilta tekijöiltä mutta myös siinä kansainvälisessä verkostossa tämän rahoituspohjan miettimistä että siinä on kaikki mukana eikä se ole pelkästään suomalainen hanke

tämän vaalikauden tämän sektorin tärkein rakenteellinen uudistus on sote uudistus ja toisaalta sitten kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsiminen

on selvää että kolmannen sektorin merkitys myös tulee olemaan erittäin tärkeä ja me pidämme kyllä mielessä tätä lakia uudistettaessa että nämä huolet joita tässä esitettiin otetaan huomioon

alkuun sen haluan muuten sanoa viime kaudesta että kyllä veroja nostettiin mutta ne myös tasoittivat tuloeroja ja nostettiin perusturvaa

tämä varmaan jarruttaa tätä keskustelua

ja minä uskon että tällä ratkaisulla on tällainen merkitys siis asiaansa suurempi merkitys kuin vain niillä numeroilla ja teksteillä joita siellä on myös työllisyyden kannalta katsottuna

vielä edustaja kari puhui tästä pitkittyvän työttömyyden syrjäytymisen uhasta ja ihmisarvon kannalta siitä mihin tilanteeseen ihmiset joutuvat kun itseluottamus alkaa pettämään ja sitten siitä että meillä tosiasiallisesti työttömien joukossa alkaa olla semmoisia ihmisiä jotka ovat tosiasiallisesti vähän väärässä paikassa

mutta on samaan hengenvetoon sanottava että nykyinenkin laki mahdollistaa tilaajan tehdä sellaisia toimia muun muassa se voi asettaa niitä ehtoja että pitää ottaa tietty määrä osatyökykyisiä töihin jos tehdään hankintoja

mutta sinänsä on ajatus siitä että me tarvitsemme tämmöistä konsensushakuista suomen selviytymisstrategiaa ja sen käsityksen jaan

kysymys on sitten siitä että nyt me elämme vähän niin kuin itsehallintoalue edellä ja sote sisällä kun olisi toivonut että olisi menty sote edellä

sitten kuntakokeilusta minä oikeastaan sanoin ja nuorten työllistämisestä että meillä on paikkakuntia missä on erittäin korkeat pitkäaikaistyöttömyyden ja nuorten työttömyyden luvut

toisaalta meillä on työvoimasta pulaa yhtä aikaa

eivät aina kohtaa ja tässä mielessä näitä haasteita ilman muuta on

suurin ongelma meillä on se että meillä on liian paljon nuoria aikuisia joilla ei ole edes toisen asteen koulutusta ja tutkintoa ja joitten työmarkkinanäköalat ovat erittäin heikot

siinä oli inhimillisyyttä ja siinä oli kuitenkin se että ruvettiin katsomaan lääketieteellisin perustein onko tämä ihminen tosiasiallisesti enää työmarkkinoiden käytössä ja jos todettiin että ei ole niin hänen paikkansa on sitten jossain muussa kuin työlinjassa

totta kai meidän työvoima te toimistopalveluverkostomme joutuu koville koska siellähän pitää olla käsiä ja resursseja tehdä niitä töitä jotta se nuorten yhteiskuntatakuu toteutuu

kuntien rooli muuttuu aivan ratkaisevasti mitä ehkä ei vielä tiedostetakaan

ilman sitä tämä falskaa että kyllä tämä on tärkeä juttu ne meidän palvelumme

kyllä meillä pitäisi joku tällainen uusi konsepti myös tähän yhteiskuntaan rakentaa että suhtauduttaisiin näihin ihmisiin tällä tavalla

mutta kysymykseni kuuluu ensinnäkin on hyvä että tässä isossa hankkeessa onnistuttaisiin että on rahoitus se on ihan selvä asia kun lähdetään siitä että kokonaisveroaste ei voi nousta se on hallitusohjelmassa kirjoitettu ja nyt sitten on ajateltu että ensisijaisesti haettaisiin valtion rahoitusta ja nyt jo puhutaan valtion ja aluehallinnon sekarahoituksesta

se on aika tärkeä uudistus

samalla tavalla kuin näihin yritystukiinkin ne kaikki läpivalaistaan ovatko ne kaikki järkeviä voidaanko saada parempaa tehoa myös tehdään näitten työvoimatoimistojen osalta

en mi nä muuta osaa sanoa kuin että kyllä tällä ratkaisulla myös sitä taustaa vasten oli samapalkkaisuutta tukevia vaikutuksia että sinne tulee tämä kertaerä euroissa

mutta jos pitää jollekin osoittaa sormi miten tässä mennään tehdään se sitten työministeriölle koska tämä on minulle henkilökohtaisesti erittäin tärkeä hanke ja teen kaikkeni että tämä onnistuu ja tämän kanssa voidaan päästä eteenpäin mutta talkootöitä tässä tarvitaan yhteiskunnassa

onko tässä semmoinen malli kuitenkin pohjimmiltaan tulossa että tulee kolme rahoituspistettä kunnat aluehallinto ja valtio

se kokonaisarvio on kuitenkin parempi kuin se että olisi hajautettuun kierrokseen menty ja siinä naisvaltaiset alat ehkä eivät olisi pärjänneet sillä tavalla kuin tässä ratkaisussa pärjätään

vielä sitten ehkä tähän kysymykseen te toimistojen tilasta

nuorisotakuun kehittämisen seuraavien askeleiden täytyy olla varhaisemman puuttumisen matalan kynnyksen toimintakonseptien valmistuksen puolella ja siinä että me menemme jalkatyöhön yrityksiin ja avaamme ovia ja rupeamme järjestämään sieltä nuorille pysyvämpiä työpaikkoja

haaste on nimenomaan se miten siinä alkukartoituksessa osataan ohjata ihmisiä oikeisiin kohteisiin oikeisiin palveluihin ja siinä tarvitaan tämmöisiä moniosaajia myös te toimistoissa

kiitän erittäin hyvästä monipuolisesta ja laadukkaasta keskustelusta joka meidän ministeriön toimialaan liittyy

yhdyn siinä tässä esitettyyn kysymykseen että näitä palveluja pitää parantaa jotta myös kuntouttavaa työtä kuntouttavaa toimintaa vailla olevat ihmiset myös nuoret pääsevät näitten palvelujen piiriin

kiitoksia

arvoisa puhemies

verovelkarekisteri on osa hallituksen harmaan talouden torjuntaohjelmaa

sehän liittyy siihen että meillä on tilaajavastuulaki joka edellyttää että tilaajat selvittävät etukäteen onko siinä alihankintaketjussa palkat ja verovelvoitteet hoidettu asianmukaisella tavalla vai ei

tämä rekisterihän mahdollistaa siis auttaa työvälineitä myöskin näille yrittäjille ja totta kai palkansaajille tsekata onko nämä tehtävät hoidettu vai eikö niitä ole eikä niitä tarvitse hakea sen kauempaa

tässähän ei tehdä mitään mustaa listaa eikä mitään yritystä nimeltä ruveta mainitsemaan tai niitä summia sen kummemmin tai nimi muttei summia tässä suhteessa

mitä tulee sitten julkisiin hankintoihin täällä edellä esitettiin kysymys siitä

ja siinä uudessa direktiivissä tulee sellaisia näkökohtia joissa myöskin luodaan edellytyksiä sille että hankintoja voi enempi pilkkoa että paikalliset pienetkin yrittäjät pääsisivät paremmin niihin mukaan